poikkeuslupien myöntäminen tulee keskittää kuuden aluehallintoviraston sijaan yhteen aluehallintovirastoon kuten täällä on monesti jo tänään todettu

osaltaan tämäkin parantaa suomen kilpailukykyä ja edistää taloutemme kehitystä

muun muassa rakennuksen energialuokka pohjautuu energiamuotokertoimiin joiden suuruus ei perustu tehokkuuteen tai tosiasialliseen energiansäästöön vaan luvut on määritelty lähinnä poliittisin perustein

itseäni mietityttää niin kuin käydyn keskustelun perusteella ilmeisesti kaikkia muitakin se että liikkuva poliisi lakkautetaan

näin ollen energiatodistus on väistämättä epämääräinen eikä anna riittävästi todellisuuteen perustuvaa tietoa

on kuitenkin viitteitä siitä että aluehallintovirastot ovat välillä vaatineet poikkeuslupahakemuksiin liittyen myös sellaisia taustatietoja joita ei ole olemassa tai joiden selvittäminen aiheuttaa merkittävää lisätyötä tai merkittäviä lisäkustannuksia

tässä yhteydessä on varmistettava ja tehtävä kaikkemme ja niin tehdäänkin jottei poliisin liikenneturvallisuustyö vaarannu

todellisen kulutuksen huomioimisen energiatodistuksessa pitäisi kyllä nykytekniikalla olla varsin triviaali toimenpide ja siksi se tulee liittää mukaan

muun muassa joissain tapauksissa on vaadittu kuntakohtaisia majoitustietoja jollaisia ei edes ole olemassa kuin suurten kaupunkien osalta ja tuota ikää eikä maassa ja on vaadittu myös alueen kautta kulkeneiden matkailijoiden lukumäärätietoja vaikkei sellaisia asioita tilastoida julkisissa rekistereissä lainkaan

toiminta pystytään varmasti organisoimaan johtamisen osalta siten että vastaava työsuorite saadaan kentälle samalla tai paremmalla laatutasolla kuin tällä hetkellä

edelleen energiatodistusten laadinta on oma bisneksensä ja todistusten kirjoittamisesta pyydetyt hinnat ovat olleet varsin muhkeita

suotavaa tietenkin olisi että poliisin läsnäoloa voitaisiin liikenteessä lisätä

erittäin hyvää on että poliisihallitusta rukataan uuteen uskoon

jokainen hallintoon käytetty ylimääräinen euro on pois oikeasta työstä tässä tapauksessa kansalaisten turvallisuudelle tärkeästä järjestyksenpito ja rikostenselvittelytyöstä

reilun ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi lupaprosessissa saisi vaatia vain sellaisia taustatietoja jotka ovat olemassa julkisissa rekistereissä tai jotka voidaan ilman erityistä vaivannäköä tai kustannuksia hakijan puolesta selvittää ja toimittaa viranomaisille

arvoisa puhemies

lakia muuttamalla voidaan saavuttaa alkuperäisen lain perimmäiset tarkoitusperät paremmin kuin nyky nyky lailla joten kuten nykylailla joka kuten täällä on todettu koetaan epämääräiseksi ja jossain määrin epäoikeudenmukaiseksi

tätä keskustelua kun täällä salissa kuuntelee niin olemme varmasti harvinaisen yksimielisiä siitä että suomeen tarvitaan lisää työpaikkoja ja niin ikään yksimielisyys siitä että näitä työpaikkoja tarjoavat pk yritykset jatkossa on varmasti hyvin suurta

välillä tuntuu että hallinto on itsetarkoitus

viime vuosien poikkeuslupaprosessit kertovat että on kolme yksilöitävää päivää joille poikkeuslupia on haettu jatkuvasti ja aina myös saatu

tässä suhteessa olen itsekin samaa mieltä

nyt jos me yrittäjille sälytämme näin suuren taakan ja vastuun suomen hyvinvoinnin turvaamisesta että yrittäjät ja pk yritykset näitä ihmisiä työllistävät niin ihmettelen kyllä sitten sitä keskustelua ja parjausta jolla haukutaan esimerkiksi hallituksen osinkoverouudistusta

jos pientalot saataisiin vapautettua energiatodistusvelvollisuudesta oltaisiin jo pitkällä

esimerkiksi kaakkoisen suomen tarkoitan tällä etelä karjalan ja kymenlaakson maakuntia resurssimitoituksessa ei huomioida alueellisia erityispiirteitä siinä määrin kuin kuuluisi vaan määrärahat tulevat pääsääntöisesti väestöpohjan perusteella

tarkoitushan on että voitaisiin antaa rakennusten omistajille ja ostajille taloudellisesti järkevällä tavalla todellista ja olennaista tietoa rakennuksen energiankulutuksesta

kyllä minun mielestäni jos me haluamme yrittäjien kantavan vastuuta tästä yhteiskunnasta sitä porkkanaakin pitää olla yrityksille tarjolla ja osinkoverouudistus on yksi keino tarjota sitä

edelleen täällä puhutaan tästä viron mallista

edelleen tässä asiassa tarvitaan myös näkemystä ja kaukokatseisuutta erityisesti kaakkoisen suomen matkailijamäärien rajun kasvun huomioimisen suhteen kuten edustaja urpalainenkin täällä äsken ansiokkaasti nosti esiin

ja väitän että muutaman vuoden sisällä myös virossa tulee pää vetävän käteen ja he joutuvat muuttamaan tätä omaa verotusmalliaan toisenlaiseen suuntaan ehkäpä jopa siihen suuntaan millainen verotus suomessa tänä päivänä on

arvoisa puhemies

ilman muuta tällainen matkailijavirta on hyvä asia mutta on selvää että tällainen määrä ihmisiä ja liikennettä aiheuttaa poliisille merkittävää lisätyötä

yrittäjien tulee voida pitää vapaapäiviä eivätkä kauppakeskusten vuokrasopimusten ehdot tai niiden käytännön soveltaminen saa olla niin kuristavia ettei yrittäjälle jää vapaapäivää

nyt vielä toisena asiana haluaisin ottaa esiin näitä opposition tekemiä lisätalousarvioaloitteita ja siellä on kyllä mielestäni yksi helmi joukossa

olisi oikeus ja kohtuus sekä kansalaisten että matkailijoiden ja lisäksi vielä raskasta työtään tekevien poliisien kannalta että tämä huomioitaisiin paremmin määritettäessä poliisiresursseja etelä karjalan ja kymenlaakson alueella

tämä on kyllä ensiarvoisen tärkeä tienpätkä ja olisi syytä budjettiriihessä viimeistään sitten saada tämän hankkeen aloitus ensi vuoden budjettiin

tuolla kun matkustaa maailmalla ja seuraa maailman tapahtumia välillä ihan pelkästään netin välityksellä lukematta sanomalehtiä tai näitä maksullisia digilehtiä huomaa että se maailmankuva jota nämä ilmaiset nettipalvelut luovat on hyvin vääristynyt

siellä on juttuja että mies puri koiraa ja niin edelleen mutta se ei anna tasapuolista kuvaa suomalaisen yhteiskunnan eikä maailman menosta

toiselta kädeltä sitten yleisradio mehevän yle veron ansiosta ja automaattisine indeksikorotuksineen on alkanut kilpailla kaupallisen sanomalehdistön ja median kentällä viime aikoina hyvin voimakkaasti

ei siis ole helppoa kaupallisella sanomalehdistöllä mutta jotta me ihmiset saisimme oikeanlaista tietoa ja jotta varsinkin nuorisomme pysyisi kartalla maailmanmenosta niin kaupallista sanomalehdistöä tarvitaan ja tarvitaan moderneja välineitä eli kaupallista digilehdistöä

ilmainen sisältö netissä on tietenkin ok ja hyvä asia mutta todellakin on niin että jotta se tiedonvälitys olisi tasapuolista monipuolista syvällistä ja analyyttistä sitä pystyy ainoastaan kaupallisin välinein tuottamaan ja näin ollen meidän tulee kaikin keinoin varmistaa se että tässä median murroksessa kaupallisten tiedotusvälineiden toimintaedellytykset olisivat mahdollisimman hyvät

tä mä hallituksen esitys katsastuslain uudistamisesta on ollut pitkään valmistelussa ja olen itsekin tähän prosessiin osallistunut niin perustuslakivaliokunnassa kuin liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenenäkin

lähtökohdiltaan tämä esitys on hyvä

meillä on ollut tilanne jossa ajoneuvojen katsastustoiminta on ollut harvojen kaupallisten toimijoiden käsissä ja tämä on johtanut melko korkeaan hintatasoon

käsittääkseni ministeriö tutkii ainakin vaihtoehtoja että myös paperilehdistön toimintaedellytyksiä voitaisiin parantaa ja tukea ja minusta tämäkin on erittäin kannatettava asia ja miksei se paperilehdistönkin tuki voisi olla samassa alvin alennuksen muodossa

arvoisa herra puhemies

aluksi haluaisin kiittää ministeriä tasapainoisen budjettiesityksen laadinnasta

on tietenkin todettava että viime vuosina ja viime aikoina yritysten määrä on kasvanut ja kilpailu lisääntynyt markkinoilla jo ennen tämän lain voimaantuloakin

resurssit ovat niukat mutta hyviäkin asioita tulevalle vuodelle on muun muassa se että kertausharjoitusten määrä kasvaa olennaisesti

todettakoon edelleen että tästä kehityksestä huolimatta katsastuspalveluiden saatavuus ja hintataso erityisesti harvaan asutuilla seuduilla ei ole kovin parantunut ja hintataso on tosiaan kova

olen samaa mieltä monen muun kanssa täällä siitä että edustaja kanervan johtaman parlamentaarisen työryhmän suositusta puolustusvoimien rahoituksen minimitasosta tulee jatkossa noudattaa ja pitää tosiaan mielessä se että kyse on minimitasosta

lakiuudistuksen pyrkimys on kilpailun lisääminen hintojen tasaaminen ja kohtuullistaminen sekä kuluttajan palvelutason parantaminen katsastustoiminnan jouhevoituessa kun sen voi tehdä muun muassa auton määräaikaishuollon yhteydessä

nyt on puhuttu näistä ilmatilatunnistamislennoista ja siitä että venäjä tässä lähialueella lentelee jos ei nyt uhkaavasti niin äärimmäisen epäkohteliaalla tavalla tapahtuu ilmatilaloukkauksia ja näin

selonteossa aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta käsitellään myös elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten eli ely keskusten toimintaa

tämä raskaan kaluston kuljettajien mylläri ja ylä ja kitara yläikärajan sääntelyhän kuuluu eu harmonisoinnin piiriin ja viimeisimmässä asiaa koskevassa eu direktiivissä jäsenvaltioilta poistettiin oikeus asettaa yläikäraja raskaan kaluston kuljettajille

kyllä kyllä

tiedustelisin oikeastaan ministeriltä onko tämä ainoa ulottuvuus jossa tällaista epäkohteliasta käytöstä ilmenee vai onko sellaista havaittavissa sitten muuallakin kuten merellä tai esimerkiksi kyberavaruudessa kun selvästi näyttää siltä että venäjällä on tarve tällaista toimintaa harjoittaa ehkäpä sitten laajemmaltikin kuin pelkästään ilmassa

olennaista kuitenkin on se että vaikka katsastustoimintaa vapautetaan ja useampi voi sitä harjoittaa on kuitenkin kyse jatkossakin luvanvaraisesta toiminnasta

ratkaisujen teon tulisi olla konsultoivaa ja yhteistyöhakuista nykyisen komentelun sijaan

valmisteltavana on suunnitelma jossa ympäristöhallinnon erityisasiantuntemusta vaativia tehtäviä mahdollisesti siirretään valtakunnallisiksi ja valtakunnallisesti merkittäviä tehtäviä koottaisiin yhteen yksikköön

luotan kyllä suomalaisiin yrittäjiin tässä asiassa ja hieman ihmettelen täälläkin käydyssä keskustelussa vallinnutta ilmapiiriä jossa lähtökohtaisesti oletetaan ihmisten ja yrittäjien toimivan epärehellisesti

voidaksemme estää esimerkiksi talvivaaran kaivoksen kaltaiset katastrofit on varmasti hyvä että erityisasiantuntijuus ja päätöksenteko on keskitetty valtakunnalliseen voimakkaaseen yksikköön

riippumattomuusvaatimuksen uudelleenmäärittely parantaa asiakaspalvelua yhden luukun periaatteen mukaisesti kun ajoneuvo voidaan tosiaan huoltaa ja katsastaa yhdellä käynnillä

meillähän on sinänsä hyvä tilanne nyt tässä koska ajokorttilaki muuttui tämän vuoden alussa ja siellä on sellaiset säädökset olemassa tällä hetkellä niin että tämä muutos jota mäntymaa tässä ajaa on hyvin helpolla säädöstoimenpiteellä ymmärtääkseni tehtävissä

asioita tarkastellaan helsingin ja hallinnon näkökulmasta ja monia paikallisia elinkeinomahdollisuuksia menetetään koko ajan jäykän säädöstulkinnan takia

tietenkin viranomaisten taholta on valvottava tätä asiaa kuten katsastuksen laatua ylipäätään

myös perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota puolueettomuuteen ja muutoksiin riippumattomuusmäärittelyssä sekä siihen että viranomaisilla on oltava riittävät resurssit ja käytännöt jotta toimintaa voidaan näiltä osin tehokkaasti valvoa

olen myös sitä mieltä että tämä taksikuskien osalta muodostaa työnteon ja yrittämisen esteen kuten edustaja karhukin totesi

toki luonnosta on pidettävä huoli ja toki on toimittava kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti mutta monesti ympäristöhallinto ei ole valmis etsimään ratkaisua näiden ja elinkeinotoiminnan kehittämisen yhdistämiseksi

kaikki tällaiset yrittämistä ja työntekoa haittaavat esteet pitää tietenkin raivata pois jotta me saamme tältäkin osin pidennettyä työuria ja ihmiset pidettyä pidempään töissä

on muistettava että katsastustoiminnan harjoittaminen edellyttää standardoidun ja auktorisoidun laadunhallintajärjestelmän käyttöä

on esimerkiksi hankkeita joissa ely keskuksen elinkeino osasto rahoittaa toimintaa ja samanaikaisesti saman ely keskuksen ympäristöosasto pyrkii sen estämään

arvoisa puhemies

toivon että tämä edustaja mäntymaan ajolupaa koskeva lakialoite etenee prosessissa ripeästi

arvoisa puhemies

mielestäni tähän on syytä kiinnittää huomiota ja kehittää toimintaa siten että elinkeinoelämän kilpailukyky säilyy ja paranee ympäristöarvot samaan aikaan huomioiden

tietenkin liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenenä itse pyrin sitä tuolla valiokunnassa vauhdittamaan ja suhtautumaan siihen positiivisesti ja toivon että saamme varsinaisen lakiesityksen tänne saliin sitten päätettäväksi hyvinkin pian

pienillä paikkakunnilla ja että yrittäjillä on oikeasti edellytykset harjoittaa toimintaansa siis sekä vanhoilla että uusilla katsastusyrittäjillä johon erityisesti vanhat katsastusyrittäjät ovat saattaneet investoida kymmeniä ellei jo satojatuhansia euroja

hyvä ratkaisu voisi olla se että ely keskusten ympäristöosastot otetaan tiukemmin työ ja elinkeinoministeriön johtoon ja ohjeistetaan elinkeinonäkökulman huomioiminen paremmin päätöksenteossa

arvoisa puhemies

sanoisin näin että riippumaton kaupallinen media tuottaa laadukasta sisältöä parhaiten

yleisradio mielestäni menee kyllä tänne kaupallisuuden puolelle siinä mielessä että yleisradion sisältöä ei tuoteta ilmaiseksi eikä se siinä mielessä ole tällainen nettilehtityyppinen jos ajatellaan tuota tarjontaa mikä netissä on

edelleen kun mielestäni en käyttänyt termiä lihava puhuessani ylen rahoituksesta vaan mehevä ja siinä mielessä olen mielestäni edelleen täysin oikeassa

automaattiset indeksikorotukset ovat kyllä sellainen automaatti joka kyllä lisää sitä niin sanottua läskiä yleisradion toimintaan

jokainen joka on opiskellut johtamisoppia kuka tahansa yritystoiminnan johtamisen asiantuntija voi sanoa että jos tällainen tulonlähde on täysin varma automaattisine korotuksineen se tulee väistämättä johtamaan tehottomuuteen

maamme kannalta kulunut syksy on ollut erittäin merkityksellinen

maailmalla taloudellinen kasvu on jo arkipäivää mutta eun alueella ei ja mikä kurjinta täällä suomessa ei ilman rakenteellisia muutoksia välttämättä päästä edes eu alueen nousukauteen mukaan sitten kun se jossain vaiheessa alkaa

täällä on käyty tänään hyvää keskustelua siitä mitä tulisi tehdä ja tuntuu siltä että ongelma tunnistetaan ja olemme kaikki liikuttavan samanmielisiä tämän asian suhteen

itse mietin mikä on olennaisinta siinä kuinka saisimme muutoksen aikaiseksi tämän ongelman korjaamiseksi ja mietin kovasti riittääkö esimerkiksi se että ohjausta ja neuvontaa tehostetaan kun ei se ole tähänkään mennessä riittänyt

onhan meillä olemassa rakennusmää räyksiä ja ohjeistoja ja niin edelleen mutta silti on tehty sutta ja sekundaa ja tuntuu siltä että tänä päivänä tehdään edelleen sutta ja sekundaa hyvin paljon

suomi kuuluu länteen ja venäjä tietää sen

palkankorotustaso on kilpailukykyä parantava mutta samalla pidetään huolta koko talouden ostovoiman parantumisesta

on tärkeää että valvonnan ohella turkistarhaajat velvoitetaan kuitenkin kehittämään tarhausolosuhteitaan siten että eläinten hyvinvointi on parempi

toinen on se että palautetaan vastuu rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle sekä vastaavalle rakennusmestarille siten että se vastuu on todellista perustuu rikosoikeuteen tai muuhun vastaavaan siten ettei voi luistaa kuin koira veräjästä jos uuden rakennuksen tai korjatun kohteen katto alkaa vuotamaan vaikka puolen vuoden sisällä siitä kun se on valmistunut millaista tapahtuu tänäkin päivänä koko ajan

tämän asian suhteen tarhoilla on paljon parantamisen varaa

itärajalta kotoisin olevana voin kertoa että tämän kriisin vaikutus suomen talouteen tällä hetkellä on jo satoja työpaikkoja ja talvesta tulee kyllä siinä mielessä kylmä tuolla itärajalla että varmasti satoja ihmisiä lisää joutuu työttömäksi

valtiovarainministeriön arvion mukaan maltillinen palkkaratkaisu hidastaa ansiotasoindeksin nousua ensi vuonna mitä sitäkin on pidettävä hyvänä asiana

ja toinen seikka olisi se tämän sanon vaikka olen yrittäjä ja kannatan yrittäjyyttä yli kaiken että tämä homma pitää ottaa tiukkaan valtion kontrolliin siten että valtio vastaa siitä että suomen kunnissa tätä hommaa viedään eteenpäin

tältä osin haluan kiittää aloitteen takana olevia henkilöitä ja tahoja ennakkoluulottomuudesta ja rohkeudesta sekä asian asiallisesta eteenpäinviemisestä